ja kun katsotaan keitä täällä on ollut puhumassa ja istumassa niin voidaan jälleen todeta että perussuomalaiset puolustavat oikeudenmukaisuutta

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

sinä et käytä välttämättä rahaa vaan saat tutuilta käyttöön ladonseinän mihinkä saat laittaa esitteitä toiset eivät saa ilmaiseksi tällaisia

cleantech ratkaisujen kysyntä tulee tulevaisuudessa kiihtymään hurjasti ja me voimme tarjota ratkaisuja esimerkiksi älykkäisiin liikennejärjestelmiin jäte ja vesihuoltoon ja energiatehokkuuteen

cleantech yrityksille avautuvat valtavat vientimarkkinat eli luvassa on kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja jos nämä mahdollisuudet osataan hyödyntää

suomella on tarjota infrastruktuuriratkaisuja joita maailmalla tarvitaan ja meidän tuleekin iskeä näille avautuville markkinoille mahdollisimman nopeasti

missä vaiheessa vihreän teknologian vientisuunnitelmamme ovat etteivät muut meidän kanssa kilpailevat maat kuten ruotsi tanska ja norja aja meidän ohitsemme vai ovatko jo ajaneet

siksi kehittämisinvestointeihin tulisikin talousarviorahoituksen rinnalle kehittää uusia rahoitusmalleja jotta talouden tiukkoinakin aikoina investoitaisiin uusiin hankkeisiin kuten mietinnössäkin on todettu

onko uusien rahoitusmallien selvitystä taustalla millään tavoin aloitettu ja jos ei niin onko suunnitelmille aikataulua jotta asioissa päästäisiin eteenpäin kuten lahden eteläisen kehätien kohdalla

rouva puhemies

nyt on kuitenkin te keskus sitten linjannut osissa kaupunkeja silleen että jos kunta käy yt neuvotteluja niin ei voi palkkatuella työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria kunnan työpajoille

saataisiinko näitä te keskuksien linjauksia yhtenäistettyä ja mieluiten niin että yt neuvottelujen aikana kunta voi palkkatuella työllistää näille työpajoille työttömiä

eihän se voi mennä niin että jos kunta yrittää irtisanoa vaikka koulunkäyntiavustajan niin se ei voi palkata työpajalle metallimiestä joka on ollut pitkään työttömänä

valiokuntakin on mietinnössään todennut että maahanmuuttajien määrän voimakas kasvu lisää kuntien kustannuksia merkittävästi ja että myös kotouttamiskorvaukset ovat jääneet selvästi jälkeen yleisestä hintakehityksestä

ja sama mistä päin he tulevat mutta se muuton purasen takia kokosi ensin kymmenen kahdeksan kun vielä tiedetään että maahanmuuttajien työttömyysaste on kantaväestöä huomattavasti suurempi niin tiedämme että tulevaisuudessa kuntien pitkäaikaistyöttömien sakkomaksujen ja sosiaaliturvan piirissä on huomattava määrä maahanmuuttajia